ihmiset kuitenkin tekevät kunnan ja siksi kuntalaisten kuuleminen on tehtävä entistä helpommaksi

lähidemokratia onkin avainasemassa hyvin toimivan ja elinvoimaisen kunnan turvaamisessa ja sitä meidän tulee kehittää

valtuusto ja lautakuntatyöskentelyn lisäksi pitää miettiä uusia tapoja ja keinoja kuntalaisten osallistamiseen esimerkiksi aluelautakuntia ja kaupunginosavaltuustoja muodostamalla

kaikkien asukkaiden pitää myös voida kantaa kortensa kekoon ja siksi täytyy pohtia keinoja siihen kuinka asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman alueensa kehittämiseen

samalla lääkekorvausten ja työmatkojen omavastuuosuutta korotetaan asuntolainan korkovähennystä tiukennetaan kiinteistö ja energiaveroja nostetaan ja jäävuoren huippuna lapsilisiä leikataan

arvoisa puhemies

hallituksen sisälläkin on ollut erimielisyyksiä lapsilisiin kohdistuneista leikkauksista mutta tahtoa tämän päätöksen kumoamiseen ei kuitenkaan löytynyt

arvoisa puhemies

edustaja torniaisen tavoin kuitenkin pelkään että tämä muotoiltu pykälä ei kuitenkaan paranna uhrin asemaa vaan saattaa pahimmassa tapauksessa jopa heikentää ja pahentaa uhrin asemaa

yhdessä muiden sopeutuspäätösten kanssa se vaikuttaa yhteiskunnassamme edelleen

asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi muun muassa että tässä esityksessä seksinostotilanteessa olisi haasteellista soveltaa tavalliseen huolimattomuuteen sidottua rikostunnusmerkistöä

molempien vanhempien työttömyys samassa perheessä ja siitä johtuvat toimeentulovaikeudet johtivat monenlaisten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kasautumiseen yksille ja samoille

kannatan edustaja torniaisen tekemää esitystä

hallitus päätti tulla omasta mielestään vastaan ja kompensoida tätä leikkausta monimutkaisella verovähennysjärjestelmällä vaikka tavoite on kaiken aikaa ollut vähentää verovähennyksiä ja selkeyttää verotusta

nyt lapsiperheiden tuet muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi

arvoisa herra puhemies

kehysriihessä tehtiin historiallisen punavihreää liikennepolitiikkaa siitä lämmin kiitos liikenneministeri merja kyllöselle ja koko hallitukselle

valtio sen sijaan vastaa julkisista palveluista tie ja rautatieverkoston ylläpitämisestä koulutuksesta sekä hyvinvoinnista ja valtiolla on veronkanto oikeus eikä se pyri täysin velattomaan tilaan

siinä keskitytään jo olemassa olevien väylien kunnossapitoon ja aloitetaan vain vähän uusia hankkeita

hallitus tekee nyt lyhytnäköisiä päätöksiä jotka kasvattavat sekä investointi että hyvinvointivelkaa josta edustaja uotilakin tuossa aiemmin vasemmiston ryhmäpuheessa puhui

kannatan edustaja uotilan tekemää epäluottamusesitystä

perusväylänpitoon tehdään tasokorotus

haluan aluksi kiittää ministeri arhinmäkeä siitä että hän on pitänyt kiinni vasemmiston tavoitteista säilyttää opintotuki tukimuotona joka ei ole lainaan sidonnainen

arvoisa puhemies

asemalaiturit ovat vanhentuneet ja juniin nouseminen liikuntarajoitteisille vanhuksille ja lasten kanssa kulkeville on erittäin vaikeaa lähes mahdotonta

vaikka opintotukiaika kokonaisuudessaan lyhenee niin opintorahasumma nousee ja opintotuki sidotaan indeksiin ensi syksynä

tämän vanhuspalvelulain ympärillä on vellonut keskustelu tästä hoitajamitoituksesta sen kirjaamisesta lakiin tai kirjaamatta jättämisestä niin kovana että monelle on jäänyt epäselväksi onko tätä koko vanhuspalvelulakia tulossa vai ei

asemalaitureiden remonttia ei ole kirjattu hankkeeseen mutta tulen tekemään töitä eduskunnassa sen eteen että myös tämä tärkeä epäkohta saadaan hankkeen edetessä korjattua

itsekin vanhustenhuollossa työskennelleenä olisin hoitajamitoituksen mieluusti tähän lakiin kirjannut mutta näin kuntavaalien alla on varmasti hyvä muistuttaa äänestäjiä ja meitä kaikkia itsekin kunnissa päättämässä olevia henkilöitä että kuntapäättäjät ohjaavat kuitenkin sitä vanhustenhuollon resursointia omissa kunnissa

se tulee parantamaan koko maan junaliikenteen täsmällisyyttä ja mahdollistaa junien lisäämisen raiteilla niin pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kuin kaukoliikenteessäkin

muutoksella kannustetaan päätoimiseen opiskeluun ja tavoitteena on näin lyhentää opintoaikoja ja pidentää työuria

tähän lakiesitykseen sisältynee kaikille ikääntyneille luotavat palvelusuunnitelmat ja kysyisinkin teiltä arvoisa ministeri miten palvelusuunnitelmien laadintaa kunnissa valvotaan ja miten turvataan riittävät henkilöstöresurssit näiden palvelusuunnitelmien laadintaan

tällä hetkellä yksi helsingin ratapihan suurimmista ongelmista on vanha ja epäluotettava asetinlaite joka vaikuttaa koko suomen raideliikenteeseen

hienoa on myös se että maahanmuuttajille tarkoitettu lukio ja ammattikorkeakouluopetukseen valmistava koulutus otetaan opintotuen piiriin

kymmenvuotiseen investointiohjelmaan tehtiin pasilariihimäki radan toisen vaiheen lisäksi myös periaatepäätökset muista kansallisesti merkittävistä hankkeista

arvoisa puhemies

näiden käynnistyminen ajoittuu nykyisen kehyskauden jälkeiseen aikaan

siksi pasilariihimäki välin välityskyvyn parantaminen ei ole tärkeää pelkästään sillä välillä kulkeville vaan se on avain niin pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kuin koko maan kaukoliikenteen sujuvuudelle

se myös lisäisi isien osuutta lastenhoidossa tasa arvoistaisi vanhemmuuden kustannusten jakautumista molempien vanhempien työnantatajien kesken sen sijaan että kustannukset kohdistuvat ainoastaan naisten työnantajille

ydinvoima ei missään nimessä myöskään ole nopea ratkaisu koska nopeimmillaankin laitosten rakentaminen kestää kymmenen vuotta

täällä on monessa puheenvuorossa tänään puhuttu siirtymäajasta mutta jos uusi ydinvoimala toteutuu hautautuvat sen myötä hankkeet uusiutuvan energian osalta suurelta osin

lahden eteläinen kehätie on yksi näistä

arvoisa ministeri onko mahdollista että tähän suuntaan oltaisiin menossa vielä tällä hallituskaudella vaikka mallia ei olekaan hallitusohjelmaan kirjattu

se on selonteossa kuitenkin nostettu tärkeiden suunnittelukohteiden joukkoon

vaikka kyseessä ei vielä olekaan hankkeen toteuttamispäätös listaus tekee mahdolliseksi kehätien yksityiskohtaisen suunnittelun joka saattaa alkaa jo tämän vuoden puolella

arvoisa puhemies

ydinvoiman tuotanto on riskialtista ja haitallista

kiitän ministeri kyllöstä lämpimästi tästä historiallisen hienosta työstä jota hän on tämän liikennepoliittisen selonteon valmistumisen eteen tehnyt

ministeri on myös osoittanut ettei päätöstyötä tehdä yksistään kokoushuoneissa vaan tartutaan tarvittaessa lumiharjan varteen ja tehdään työtä yhdessä

yhteistyö rosatomin kanssa jonka osaamiseen kuuluu kaikki ydinosaaminen ydinaseet mukaan luettuna heikentäisi suomen energiaomavaraisuutta ja lisäisi tuontiriippuvuutta vaikka tavoite on ollut päinvastainen

kotimaana tässä tapauksessa ei kuitenkaan tarkoiteta suomea vaan eu ja eta maita jotka sisältävät siis valtaosan euroopan maista

suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun kannalta kotimaisuusvaatimuksen asettamisessa tällaisessa etamaisuusvaatimuksessa ei ole järkeä

rosatom ehkä myy sähköosuutensa suomen ulkopuolelle tai vie sen venäjälle ja samoin saattavat tehdä mahdolliset uudet eurooppalaiset osakkaatkin

ydinvoima sisältää paljon riskejä arveluttavia ja epävarmoja tekijöitä

arvoisa puhemies

kun vasemmistoliitto lähti keväällä hallituksesta paavo arhinmäen ja merja kyllösen tilalle ei valittu uusia ministereitä muista hallituspuolueista

heidän hoitamansa kulttuuri ja liikenneasiat jaettiin entisille ministereille koska hallituksen lyhyeksi loppukaudeksi ei kannattanut enää valita uusia ministereitä

nyt kuitenkin stubb nosti hallitukseen kolme uutta ministeriä ensikertalaisia kaikki ja sen lisäksi vielä kierrätti salkkuja ministeriltä toiselle

uudet ministerit ehtivät istua palleillaan vain kymmenen kuukautta ja täytyy toivottaa onnea ja menestystä ministereille asioihin perehtymiseen

arvoisa puhemies

myös kovaa kohua herättänyt lapsilisäleikkaus pidetään voimassa mutta sitä kompensoidaan lapsiperheille tulevalla verovähennyksellä

malli on tarkoitus saada valmiiksi budjettiriiheen mennessä ja silloin vasta nähdään millainen ja miten oikeudenmukainen se on

arvoisa puhemies

minihallitusneuvotteluissa päätettiin luopua vasemmiston ja vihreiden pitkään ajamasta ja alkuperäiseen hallitusohjelmaan kirjatusta windfall verosta

tämä oli huono päätös

vanhoja ydinvoimaloita ja vesivoimaloita omistaville yhtiöille annettava lahja ei millään lailla kannusta työllistämään vaan se valuu omistajien voittoihin

siis tavalliset kuluttajat toisin sanoen maksavat suurten teollisuusyritysten omistajille tehtävän verohelpotuksen mahdollisesti bensan tai sähkön hinnassa

arvoisa puhemies

ehkä tässä on syytä edustaja wallinille sen verran sanoa ja selventää omia kantoja että minä vastustan ydinvoimaa kategorisesti tulee se sitten venäjältä tai tulee se sitten ruotsista

minihallitusneuvotteluiden jälkeen erityisesti vihreät ovat jo ehtineet ilakoida sillä että suomi siirtyy raiteille

oikeammin voisi todeta että pääkaupunkiseutu siirtyy raiteille sillä hallitusohjelman merkittävimmät liikennepanostukset koskevat juuri pääkaupunkiseutua

minusta pitää ennen kaikkea satsata uusiutuvaan energiaan mutta niin kauan kuin kaikki paukut ja eurot laitetaan ydinvoimaan ei riitä haluja eikä niitä euroja kehittää uusiutuvaa energiaa jossa meillä olisi todella mahdollisuus

varsinaisesti raiteille siirryttiin jo merja kyllösen tultua liikenneministeriksi koska kyllösen ansiosta ensimmäistä kertaa suomessa panostetaan enemmän raideliikenteeseen kuin kumipyöräliikenteeseen

tästä kehityksestä onkin syytä olla huolissaan kun raiderahoja leikataan jo kehyksestä ja vielä sen lisäksi otetaan osinkoja kun raiteiden kunto pitäisi kuitenkin jollain konstilla turvata koko maan laajuisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ei ole aikuisen oikeutta saada adoptoida lapsi on lapsen oikeus saada mahdollisimman hyvät fyysisesti ja psyykkisesti terveet vanhemmat niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa kuulutettu

täällä peräänkuulutetaan lapsen etua mutta kuka on kiinnostunut biologisen lapsen eduista jos hän syntyy perheeseen jossa on esimerkiksi väkivaltaa tai alkoholiongelmia

adoptioneuvonta on pitkä ja perusteellinen prosessi jonka kautta valikoituvat parhaat mahdolliset vanhemmat lapselle huolimatta siitä mitä sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista he edustavat

arvoisa puhemies